maat joilla oma viljelysala on riittämätön oman väen tarpeisiin pyrkivät jo nyt varmistamaan ruokaturvansa hankkimalla maata jopa toisista maanosista

lakiesitys on omiaan vähentämään hallinnollista kitkaa eri hallinnonalojen välillä ja se lisää yhteistyötä ja syventää sitä

lihan syönnin vähentämisellä olisi suora hillitsevä vaikutus ilmastonmuutokseen ja samalla eläinten rehuksi käytettävää viljaa riittäisi isolle joukolle ihmisiä

ruuantuottajat tekevät merkittävää elintarvikesuojelullista työtä ja tähän työhön on varattava riittävästi varoja vastaisuudessakin samoin kuin eviran työhön

selonteossa esitetäänkin useita keinoja kansanterveyden parantamiseksi

sen takia minusta olisi tärkeää että myös maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenet nyt ja tulevaisuudessa katsoisivat mitä hyvää ilmastolaki voi myöskin tuoda maanviljelijöille ja meidän elintarviketeollisuudelle myöhemminkin

valitettavasti selonteko ei puutu alkoholin haitallisuuteen vaikka sen haittojen käsittelyä olisi voitu lisätä esimerkiksi kemiallisia aineita käsittelevään lukuun

vihreä ryhmämme pitääkin huolestuttavana joidenkin lasten liian vähäistä ja epäterveellistä ravinnon saantia erityisesti lomien ja viikonloppujen aikana

suomen esimerkillä on vaikutusta ja myös tasavallan presidentti on nostanut esille ilmastolain suomen osalta vaikuttavaksi menetelmäksi ilmastonmuutoksen hillinnässä

emme voi tehdä kaikkea ko ko maapallon puolesta mutta suomi omalla esimerkillään ja tällä nyt yksittäisellä teolla kuitenkin viitoittaa tietä oikeaan suuntaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi

tuotteen alkuperämerkinnät perustuvat edelleen vapaaehtoisuuteen

mitä paremmin ruoka sen tuotannon valmistuksen ja kuljetuksen vaiheet voidaan todeta sitä paremmin voidaan ehkäistä rikollisuutta ja saattaa rikolliset toimijat vastuuseen

kansalaisten samanarvoisuudesta on siis tässä suhteessa syytä kantaa huolta ja tehdä kaikki voitava jotta terveyserot pienenevät eivätkä kasvaisi ihmisten maksukyvyn mukaan

entistä useampaa kuluttajaa kiinnostavat ruuan kasvatuksessa ja tuotannossa syntyneet hiilidioksidipäästöt ja muut ympäristövaikutukset

arvoisa puhemies

itse olen hyvin vahva pohjoisen koulutuksen puolestapuhuja mutta minä haluaisin nyt muistuttaa oppositiolle että nyt keskustelemme tästä koulutuksen kehittämissuunnitelmasta

otamme vakavasti toki tämän alueasian ja siihen liittyen toivoisin että ministeri todellakin olisi valmis tarkastelemaan näiden aloituspaikkojen jakautumista uudelleen

haluaisin nyt kun minulla on vähän aikaa vielä nostaa esille opettajien jaksamisen ja toivoisin kehittämissuunnitelmalta siihen vielä konkreettisia keinoja

pohjoismainen yhteistyö ja sen mahdollisuudet koulutuksen kehittämisessä

ärade talman